kimmo kiljunen kuvasi toimintaa että hallintarekisterin suojista käytäisiin kotimaassa kauppaa ja jätettäisiin tulot ilmoittamatta tuollaiseen menettelyyn en voi uskoa tai jos sellaista menettelyä jossain havaitaan niin siitä lienee syytä ed

toki täytyy muistaa että meillä yritysten sukupolvenvaihdoksia on aikaisempien hyvien hallitusten toimesta helpotettu monella eri tavalla

nyt siis tämän muutoksen syynä on valtiontalouden velkaantuminen erittäin syvä ongelma monen vuoden päätösten seurauksena ja tällä omalta osaltaan koetetaan tätä ongelmaa korjata

kun te edustaja tolppanen vaaditte kaikille yhtäläisiä viinankanto oikeuksia käsivoimista riippumatta niin puhutte varsin voimakkaasti ja kysyn nyt teiltä voisitteko te käyttää samaa voimakasta tahtoa ja vahvaa puhetta sen puolesta että suomalaiset eivät käyttäisi hyödyksi tätä viinaveroparatiisia

arvoisa puhemies

te puhutte voimakkaasti sen puolesta että veroparatiisien käyttäminen pitäisi kieltää mutta samalla te puolustatte vahvasti sitä että suomalaisilla pitää olla oikeus hakea alennetulla verokannalla viinaa virosta

eli kun henkilöllä on huomattavia varallisuuksia suvuissaan ja kun henkilö vaikkapa saa vaikkapa kauemmaltakin sukulaiselta perintöjä niin voidaan pitää ihan kohtuullisena että siitä myös jonkin verran veroa maksetaan

näin on moni hallitus tätä ennenkin todennut ja niissä on myös edustaja lintilä ollut kansanedustajana mukana

meillä tehdään vuosittain miljardikaupalla alijäämää ja jostakin verotuloja on kerättävä

tämän hallituksen edellisen hallituksen ja sitä edellisen hallituksen ymmärtääkseni laajalti koko eduskunnan yhteinen näkemys on ollut että pyritään suosimaan sellaisia veroratkaisuja joilla saadaan talous kasvamaan ja välttämään sellaisia veroratkaisuja jotka talouskasvua haittaavat

toivottavasti tuota edustaja lintilän puheenvuoroa ei voida ymmärtää niin että keskusta haluaisi tämän korotuksen päälle edelleen korottaa perintöveroja

me kuitenkin suomessa olemme perintöverojen tasossa selvästi yli eurooppalaisen keskitason ja meillä tähän ylimpään veroluokkaan joutuu jo varsin alhaisilla tuloilla

on totta että ulkomainen yksityinen raha on suomesta kaikonnut onneksi ei kokonaan mutta suurelta osin

ja tällöin työn verotusta on pyritty keventämään ja kulutus ja haittaveroja on sitten painotettu enemmän

itse asiassa edustamani puolueen pitkäaikainen tavoite on ollut aivan päinvastainen mutta tässä valtiontalouden tilanteessa on nyt ainakin toistaiseksi jouduttu tämä korotus tekemään

samalla kiinnittäisin huomiota siihen mikä valiokunnassakin nousi tärkeänä asiana esiin että esitys on hyvin linjassa myös yleisten ympäristötavoitteiden kanssa ja ajoneuvovero on osa ympäristöperusteista liikenteen verotusta yhdessä autoveron ja liikennepolttoaineiden veron kanssa

on myös totta että suomalaisten pankkien mahdollisuudet luotottaa suomalaisia yrityksiä ovat kansainvälisen pankkisääntelyn ja osin kotimaistenkin toimien kuten pankkiveron johdosta heikentyneet

mutta pitkän aikavälin tavoitteen pitää olla perintöverojen laskeminen ennen kaikkea lähisukulaisten osalta ja toivon että keskusta tulee tälle tielle

ja kuten tiedämme veroero suomen ja viron alkoholin suhteen on moninkertainen tämän suhteen

sen vuoksi me tarvitsemme juuri tämänkaltaisia yksityisiä toimenpiteitä valtion tuella joihin edustaja pekkarinenkin tässä viittasi

toisaalta muistutan myös siitä että vero on päiväkohtainen ja mikäli ajoneuvoja ei tarvitse niin silloin auton voi ottaa pois rekisteristä eikä tätä veroa kerry

olen täysin samaa mieltä edustaja pekkarisen kanssa siitä että me emme tarvitse sellaisia edustaja sipilän esiin nostamia suuria uusia rahastoja vaan jo nykyisten instituutioiden puitteissa voidaan tätä rahoitusta yksityiselle sektorille sijoitusten kautta kasvuyrityksiin lisätä

toivoisin koko salilta yhtä viileää suhtautumista näihin veroihin kuin edustaja lehdellä

no vielä ennen kuin totean henkilökohtaisesta vastuusta niin kyllä nämä menetykset valtion verotuloissa ovat tämän tavallisten suomalaisten matkustajatuonnin osalta satoja miljoonia euroja satoja miljoonia euroja

liian usein käy niin että kun jostain verosta puhutaan niin mietitään miten se on minulta pois tai edustamaltani etujärjestöltä tai ehkä jopa naapurilta joka on joskus kertonut minua äänestäneensä

nämä nykyisetkin toimijat mahdollistavat myös tällaiset epäsymmetriset rahastot ja varmasti sellaisia tullaan tarvitsemaan

uskon että edustaja lehdelläkin saattaa joku euro kiinteistöveroihin kulua mutta silti hän ymmärtääkseni niiden korotusta kannatti

edellisen hallituksen aikanahan paitsi rakennettiin miljardiluokan rahasto yhdessä julkisen sektorin yksityisten ja eläkeyhtiöiden kanssa myös rakennettiin nimenomainen kasvurahasto eläkeyhtiöiden toimesta

samat ihmiset jotka moittivat veroparatiiseja välttelevät sitä veroa hakemalla viinansa virosta itse

arvoisa puhemies

on erinomainen asia että tässä kertomuksessa on kiinnitetty huomiota harmaaseen talouteen niin kuin tässä keskustelussakin on tuotu esiin

pitäisi toisaalta toimia niin kuin opettaa mutta myöskin sitten suhteuttaa se kokonaisuus että vaatii samoja toimenpiteitä niin henkilökohtaisesti toteutettuina kuistiyritys teki

rajamäenkin taholta väärää kuvaa siitä että olisi vedetty suitsia harmaan talouden torjunnan ylle mutta tosiasia on aivan päinvastainen ja se on hyvä asia

joku vero ehkä jopa saa talouteen lisää potkua niin kuin edustaja lehden esiin tuomassa metsäveron muuttamismallissa varmasti yksi ajatus oli

ikävä tosiasia vain on se että tästä olemassa olevasta eläkeyhtiöiden rahastosta ei ole pystytty sijoittamaan tuottavuutta ja turvaavuutta edellyttävien kriteerien puitteissa varoja suomalaisiin yrityksiin

keskustelun aikana on viitattu siihen että käännetty arvonlisävero olisi torpattu hallituksen tai ministereiden toimesta

tarkoitus kuitenkin on että kunhan ruotsin kokemukset ja naapureiden kokemukset saadaan luotettavalla tavalla selvitetyksi niin mikäli ne osoittavat että hyöty on haittaa suurempi niin ilman muuta käännetty arvonlisävero otetaan käyttöön

mitä demareiden tulopohjaesityksiin muutoin tulee kovin ontoilta vaikuttavat sellaiset esitykset joissa on täsmällisiä lukuja ja jotka voitaisiin sinänsä lukuina hyväksyä mutta perustuvat kuitenkin lakeihin joita komissiokaan ei tule suomessa hyväksymään kuten windfall veron osalta on tosiasia

valiokunta yksiselitteisesti verojaosto yksiselitteisesti kaikki sen jäsenet kaikista ryhmistä allekirjoittanut mukaan lukien sitoutuu siihen että tämä laki tulee voimaan näillä tuottotavoitteilla

niiden verotusarvo on paljon pienempi ja on aivan oikein että niihin vero ei kohdistu samalla tavalla kuin näihin uusrikkaiden ökytaloihin ja näitä minä ennen kaikkea haluaisin verottaa

arvoisa puhemies

kannustan ministeri gustafssonia jatkamaan ammattikorkeakoulun laadun parantamista ja rakenteellista kehittämistä

koen että kaikkien suomalaisten erityisesti meidän kansanedustajien on puututtava vääryyksiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin jotka ympäristössämme havaitsemme

arvoisa puhemies

se on aivan totta että verottajan ja työsuojeluviranomaisten resurssien lisäys harmaan talouden torjuntaan maksaa itsensä takaisin ja toivon että tähän kiinnitetään jatkossa nykyistä suurempaa huomiota ja resursseja lisätään

veron välttelystä tässäkin on kyse kuten oli tuossa alkoholituonnissakin

mutta kuten valiokuntakin totesi näiden yritysten osalta erityisesti siitä johtuen että nyt osakeyhtiöt maksavat veroa avoimet kommandiittiyhtiöt henkilöyhtiöt eivät maksa veroa yritysmuotoja ei kohdella neutraalisti

on tärkeää että jokaisessa maakunnassa on korkeakoulu tähän on tämä hallitus sitoutunut

esitteiden pää oli merkit vastauspuheenvuorot edustajillepiirainen urpo vehkaperä ja yli

toivon että sekä yliopistollista koulutusta että ammattikorkeakoulutusta on jokaisessa maakunnassa tulevaisuudessa mutta rajansa tietysti aluepolitiikallakin

nyt on syytä seurata kuten valiokuntakin totesi ovatko nämä ongelmat ylitsepääsemättömiä vai päästäänkö niistä yli

heinäluoma ja viitonen

en nyt esittele yksityiskohdissaan tätä mietintöä mutta totean että tällä esityksellä on tarkoitus kitkeä harmaata taloutta romualalla ja kilpailun vääristymiä romualalla

jos ei päästä yli niin totta kai eduskunnan on syytä pitää ovi muutoksille siinä mielessä raollaan

lakivaliokunnassa muun muassa on kiinnitetty huomiota myös erikoisperinnän tehostamiseen ja tarpeeseen erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa

mutta mikäli ongelmat eivät ole ylitsepääsemättömiä niin silloin tietenkään muutoksia ei tehdä ja totta kai silloin vaaditaan kaikille muutoksille koko eduskunnan hyväksyntä

opetuksen laadun pitää kulkea käsi kädessä työllisyystavoitteiden koulutuksen vetovoiman ja väestön ikärakenteen kanssa

mutta näistä yksittäisistä asioista laajentaisin keskustelun kahteen suurempaan kokonaisuuteen

verojaostossa kuulimme viime keväänä asiantuntijoita romualalta ja valtiovarainministeriöstä tästä ongelmasta ja mahdollisista ratkaisukeinoista ja sen jälkeen lähestyimme valtiovarainministeriötä joka otti tästä asiasta kopin ja nyt olemme saaneet esityksen tänne

täällä on esitetty paljon aivan muista lähtökohdista kuin koulutuksen tarpeista lähteviä argumentteja

toinen on verovähennysoikeuden huomattava laajennus eli käytännössä kotitalousvähennyksen huomattava korotus

kyllä aluepolitiikka on tietysti hyvä ottaa huomioon mutta ammattikorkeakouluverkon kehittämisessä koulutuspolitiikan on kuljettava edellä

mielestäni ei ole tällä hetkellä perusteltua että yritykset saavat vähentää työvoiman kustannuksistaan kokonaisuudessaan mutta kotitaloudet eivät saa

jos kotitaloudet saisivat vähentää käyttämänsä henkilötyövoiman oman taloutensa verotuksessa niin ei olisi mitään syytä maksaa palkkoja rakennustöistä tai siivouksesta lastenhoidosta pimeästi eli tämä olisi huomattava laajennus sekä määrällisesti sen rajan korotus mutta myöskin korotus sitten sen suhteen mitä töitä voidaan vähentää

eli joissakin asioissa toimialan omilla aloitteilla on kyllä selkeästi vaikutusta

lakien valmisteluvaiheessa pienlainayhdistyksen edustaja totesi että tämän lain myötä nykyisenlainen pikavippibisnes loppuu

lyhyesti sanottuna näistä epäilyistä joita tähän käännettyyn arvonlisäverovelvollisuuteen on liittynyt siis byrokratiaan ja järjestelmien toimivuuteen ja oppimisprosessien sekavuuteen

mielestäni pitäisi pohtia myös sitä onko syytä rajata vähennysoikeus vain siihen mitä työtä tehdään kotona vai pitäisikö ylipäätään palveluihin ihmisen työllistämiseen käytettyjä rahoja voida vähentää entistä laajemmin

kiitos talousvaliokunnalle joka on tätä tavoitetta tukenut

rakennusalallahan nämä duubiot olivat erittäin suuria vielä ennen kuin tuo menettely otettiin rakennusalalla käyttöön mutta kokemukset ovat osoittaneet että ne pelkästään järjestelmän käyttöönottoon liittyneet pelot olivat pääosin aiheettomia ja nyt käännetty arvonlisäverotus rakennusalalla toimii erittäin hyvin

aivan lyhyesti vain kun keskusteluun nousivat myös muuttoautot totean että tässä esityksessä jota nyt käsittelemme puhutaan vuosittaisesta ajoneuvoverosta

toinen laajempi kokonaisuus on velkaongelmien helpottaminen

tällä hetkellä käsittelyssä on pikavippien ja korkosääntelyn uudistaminen mutta työn alle tulisi ottaa myös henkilökohtaisen konkurssin mahdollistaminen ja velkajärjestelymaksuohjelman huomattava lyhentäminen

muuttoautojen verotus ja autoverotus muutoinkin on tulossa sitten lähiaikoina sallii olla

ehkä voimme ottaa oppia muuhunkin päätöksentekoon siitä että epäilyksistä huolimatta rohkeitakin uudistuksia kannattaa tehdä

kun edustaja pekkarinen selvensi keskustan linjaa tai oikeastaan sitä mitä sipilä on täällä aiemmin pyrkinyt kertomaan että uusia sijoitusrahastoja ei välttämättä tarvittaisi vaan ne nykyisetkin toimijat kelpaavat ja kyse on vain siitä rahan määrästä niin olen ymmärtänyt myös niin että tässä keskustan linjassa edustaja sipilän toimesta on esitetty että julkisen sektorin eli valtion ja eläkeyhtiöiden pitäisi kerätä tuo miljardi euroa kasaan

kun yksi tekee tätä ja saa siitä myös verotuksessa kilpailuedun ajautuu naapurityömaan työntekijä tekemään sitä samaa ja moraali rapautuu ja ennen pitkää ollaan kierteessä jossa kaikki tekevät enemmän tai vähemmän harmaata pimeää työtä välttääkseen sen että joutuvat kilpailullisesti huonompaan asemaan kuin muut

tämän vastapainona tietysti siis veloista poispääsyn helpottamisen vastapainona on se että velkojan vastuu lisääntyy velkojan tulee entistä paremmin huolehtia siitä että kun velkaa annetaan maksukykyä on

toivoisin että edustaja pekkarinen voisi selventää myös tätä keskustan linjausta että ei kai se ole niin kuin olen ymmärtänyt sipilän puheista että tämä miljardi pitäisi kerätä nimenomaan julkiselta sektorilta että kai te olette siinäkin asiassa samaa mieltä kuin hallitus on ja itse olen että kyllä kai yksityinenkin raha kelpaa

eli entistä enemmän velkojen maksu tulee turvata vakuuksilla ja velkojan vastuuta korottamalla

tämä on tänään toinen merkittävä esitys jonka osalta olen ollut aikanaan aktiivinen

toisin kuin tuossa edellisessä kohdassa jossa käsiteltiin tuota pikavippikysymystä tässä esityksessä hallitus ei ole kylläkään onnistunut lainkaan yhtä hyvin

tarkoitushan olisi yksinkertaistaa menettelyä jolla sellaisissa tilanteissa joissa vaikkapa yksityismaalla olevat pelastustiet tai yksityisen hallussa olevat parkkipaikat tai liikekeskusten parkkipaikoilla olevat perheille tai invalideille tarkoitetut paikat ovat väärin käytettyinä ja näille luvaton pysäköinti haittaa muiden ihmisten toimintaa

arvoisa puhemies

kunnat etukäteen antavat suostumuksensa siihen että joku yksityinen valvoo että sääntöjä noudatetaan ja sen jälkeen sitten kunnat myös huolehtivat täytäntöönpanosta omalla tavallaan

ja jos asia ei ole näin jos ymmärsin väärin että todella on tarkoitus miljardi euroa julkista rahaa sijoittaa yksityiselle sektorille niin kertokaa nyt miten se saataisiin kuitenkin jonkinlaiset sijoituskriteerit täyttävästi sijoitettua kun tälläkään hetkellä sitä rahaa ei ole saatu upotettua edes sitä olemassa olevaa miljardia

tämä ei ole suinkaan ministerin vika vaan nämä jutut ovat aiemmilta ajoilta

mutta tosiasia on kuitenkin tänäänkin se että meillä yhä suuri joukko ihmisiä uskaltaisin väittää että jopa suurempi joukko ihmisiä kuin ennen pitää aivan yhdentekevänä minkälainen tuomio tulee kunhan se lopulta tulee

perustuslakivaliokunnassa tuolloin kuultiin asiantuntijoita joiden näkemyksiin tuo mietintö perustui mutta käytännössä kaikki asiantuntijat olivat julkisoikeuden asiantuntijoita

sopimusoikeuden asiantuntijoita perustuslakivaliokunnassa ei kuultu ja ehkä instituution luonnekin on sellainen että asioita lähestytään pikemminkin teoriasta kuin käytännön elämästä käsin

salo viittasi mahdollisuuteen sopia omaisuudesta avoliiton varalle ja tästä mahdollisuudesta itse asiassa se on arkipäivää tänäkin päivänä erikseen mainitaan tässä lakiesityksessä

mediankin ansiosta meillä rangaistukset jaetaan tosiasiassa jo ennen tuomioistuinkäsittelyn päättymistä joten se lopullinen ratkaisu ei sitten ole se kaikkein tärkein

tämän lain myötä myös voidaan rekisteröidä maistraattiin tuo omaisuuden erottelua koskeva sopimus jo ennen sitä erottelua avoliiton aikana tai sitten tuon erottelun toimittamisen jälkeen

no onneksi korkein oikeus tulkitsi jo aikaisemmin että kyse on tosiasiassa tässä yksityisessä pysäköinninvalvonnassa sopimusoikeudesta ja tämänsisältöisen lakiesityksen tein itsekin aikanaan eli nimenomaisesti olisi ollut syytä ja olisi yhä syytä todeta että sopimus voi syntyä sillä että henkilö hyväksyy tarjouksen pysäköidä tietylle alueelle sillä että todella pysäköi ajoneuvonsa tuolle alueelle

se on tärkeintä uhrin kannalta vahingonkorvaukset voidaan laittaa täytäntöön mutta se on tärkeää myös tekijän tai teosta epäillyn kannalta ennen kaikkea syyttömän teosta epäillyn kannalta

kovin paljon huomiota tässä keskustelussa on saanut määritelmä siitä miten avoliitto syntyy ja mikä on se hetki jolloin avoliitto syntyy

poliisin ja syyttäjän yhteistyötä pyritään parantamaan nyt eduskunnassa käsiteltävänä olevassa poliisi ja esitutkintalaissa

siitä seuraavat tietyt sopimukseen kuuluvat velvollisuudet ja jos noita velvollisuuksia rikotaan niin siitä seuraa myös sopimussakko aivan kuten monessa muussakin sopimuksessa on sopimussakko tai viivästysseuraamus tai vahingonkorvaus

tämä vero kannettiin neutraliteettisyistä jotta yksityisten tuomat autot ja arvonlisäverovelvollisten kaupallisten maahantuojien tuomat autot olisivat tulleet verotetuiksi yhtä suurella verorasituksella kaikissa tapauksissa

ja mikäli nyt sitten jäisi päivistä kiinni että avoliiton määritelmä ei tämän lain mukaan täyttyisi niin aivan varmasti lähestyttäisiin tämän lain tavoitetilaa tuon toisen säännöksen kautta eli toissijaisesti tuolla kanneperusteella haettaisiin tämän lain tavoitetila eli tavoitetta poistaa nuo kohtuuttomuudet

mutta tosiasia on kuitenkin se että niin kauan kuin nämä poliisin ja syyttäjän resurssit ovat eri ministeriöissä johto eri ministeriöissä niin kauan kuin syyttäjä ei johda esitutkintaa varsinkaan vakavissa rikoksissa niin kauan meillä kärsitään tästä euroopan ja maailman mittakaavassa poikkeuksellisesta ongelmasta että meillä tutkinta kestää ja kestää syyttäjä tulee prosessiin mukaan liian myöhään ja asioita joudutaan aloittamaan alusta

kyseessä oleva vero kannettiin kaikilta tuojilta mutta alvivelvollisille se oli vähennyskelpoinen siinä vaiheessa kun he maksoivat autoverolle arvonlisäveron myydessään auton kuluttajalle

vähennyksen ansiosta arvonlisäveron suuruinen vero tuli maksetuksi autoveron osuudelle vain kertaalleen alv velvollisessa ketjussa

kun korkein oikeus oli antanut tuon maalaisjärkeen ja sopimusoikeuteen perustuvan kantansa niin yksityiset henkilöt pyysivät korkeimmalta oikeudelta purkua tuohon ratkaisuun sillä perusteella että kyse olisi merkittävästä julkisen vallan käytöstä kun perustuslakivaliokunta näin kerran oli todennut

eli paljon ongelmia tässä on nähty paljon ongelmia varmasti jää mutta näitä ongelmia poistamaan tulee myös uusi instituutio pesänselvittäjä joka omalta osaltaan myös vähentää tuomioistuimen työtä mikä on sitten omiaan nostamaan myös suomen mainetta tuolla euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suunnalla

syyttäjän resurssit kohdistuvat vääriin kysymyksiin poliisin resurssit kohdistuvat vääriin kysymyksiin ja lopulta tuomioistuin pääsee aivan liian myöhään juttuun käsiksi

ennakkoratkaisun ja sen perusteella annetun korkeimman hallinto oikeuden ratkaisun perusteella autoveron laskentatapaa muutettiin mutta elv vähennysoikeuksineen säilytettiin

mitä sitten kun asia etenee siihen vaiheeseen että jotain ratkaisuja pitäisi tehdä

mutta korkein oikeus totesi että tuollaista purkuperustetta ei ole kyse ei ole selvästi väärän lain soveltamisesta ja siis toisen kerran totesi että kyse on sopimusoikeudesta

eu tuomioistuin ja korkein hallinto oikeus nimenomaisesti totesivat että elvn saa kantaa koska se ei ole alvidirektiivissä kielletty vero eikä veron vähennysoikeus vaikuta veron syrjivyysarvosteluun yksityistuojia kohtaan

meillä on olemassa myös huomattava joukko keinoja joilla voidaan vähentää tuomioistuimenkin taakkaa

keskeinen keino tässä on plea bargain eli järjestelmä jossa kaikkia asioita ei tarvitse viedä prosessin loppuun asti näyttökysymyksiä tutkia jos kuten totesin lopputuloksella ei ole yhteiskunnallisesti tai henkilönkään kannalta välttämättä sellaista merkitystä että asia välttämättä on viimeistä pilkkua myöten tutkittava vaan on rikoksen uhrin ja rikoksen tekijän epäillyn kannalta ja tietysti tuomioistuinlaitoksen ja tutkijoiden kannalta järkevää että tutkinta jossain vaiheessa loppuu ja kaikki asianosaiset siihen tyytyvät

siksi on hieman nurinkurista että nyt toimiva korkeimman oikeuden kahdella eri ratkaisulla vahvistama sopimusoikeudellinen menettely säädetään byrokraattiseksi ja erittäin monen mutkan kautta toimivaksi

elvstä luopumisen yhteydessä autovero muutettiin kuluttajaveroksi jolloin autoveroa ei enää lueta alvin perusteeseen silloinkaan kun tuoja on alvivelvollinen

edelleen olen sitä mieltä että huomattavasti selkeämpää on säätää nimenomainen pykälä oikeustoimilakiin siitä että sopimus voi syntyä myös ajoneuvon pysäköimisellä tietylle alueelle

sitten ne tapaukset jotka käräjäoikeuteen päätyvät pitäisi tutkia käräjäoikeudessa niin että valituksia ei enää tarvitse tehdä

jälkimmäinen eu tuomioistuimen ratkaisu edellytti tilanteen takautuvaa korjaamista eu oikeuteen sisältyvän periaatteen takia

meillä on yritetty paikata käräjäoikeuksissa olevaa resurssivajetta mutta tosiasia on että me emme kykene sitä vajetta rahalla paikkaamaan tässä taloudellisessa tilanteessa